varsinaisessa puheenvuorossa en päässyt tätä sanomaan mutta myös siinä vaiheessa ajattelin mielessäni lähinnä ja nyt toivottavasti on mahdollista jopa edustaja kääriäiseltä kysyä keskitättekö tämän ajatuksenne siihen että tämä selvitystyöryhmä tai tämmöinen valmisteleva työryhmä keskittyisi puolustuspolitiikassa nimenomaan budjettikehykseen vai perusfundamentteihin tai kalustohankintoihin

arvoisa herra puhemies

tässä kaksi vuosikymmentä vanha laki nyt saa ehkä enemmänkin tällaisen päivityksen ihan täydellistä kokonaisuudistusta nyt ei kumminkaan mutta kumminkin tarvittavan päivityksen

onko keskustalla jo hyvä käsitys siitä mihin suuntaan suomen talous tulevaisuudessa menee ja sitä kautta millaiset raamit se mahdollistaa puolustuspolitiikan rahoittamiselle

pidän hyvänä sitä että kunnanvaltuustojen roolia tässä kunnan strategisessa johtamisessa nyt tullaan tarkentamaan ja korostamaan tämän kuntastrategian laatimisen kautta

se on varmasti hyvä koska kuntien tehtävät monipuolistuvat ja kunnat pääsääntöisesti järjestävät palveluita usealla eri tavalla tuottaen ne itse tai ulkoistaen tai pitäen kunnan omassa liikelaitoksessa tai jopa osakeyhtiössä erilaisia kuntatehtäviä

valtionhallinnossa on tällä kaudella tehty kaksi suurta toiminnan uudelleenorganisointia ja tähän yhteyteen myös selkeitä säästöjä

puolustushallinnon budjetit ovat jakautuneet niin kuin ministeri tuossa sanoi perinteisesti kolmeen pääluokkaan henkilöstön materiaalien ja toiminnan osalta

näitä rajapintoja tarkennetaan kuten myös tarkastustoimen roolia ja niin kuin tässä aikaisemmin tuli muun muassa vanhusneuvostojen ja nuorisovaltuustojen roolia kasvatetaan

toinen on puolustusvoimien puolella ja toinen poliisin puolella

nyt kuitenkin tässä ministerin puheenvuorossa tuli esiin että myös kehyskaudelle liittyy suuria haasteita tämän kolmion osalta kun materiaalien ja toiminnan välillä budjetin sisällä rahoja liikutellaan

voi olla mahdottoman vaikea kuvitella että vastaavia toimenpiteitä näin lyhyessä ajassa olisi saatu esimerkiksi sosiaali ja terveystoimen puolella jossa asiantuntijoita on varmasti joka lähtöön

näiden aukikirjoittamista jäin kaipaamaan niin että kunnanvaltuutetuilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä kiinni esimerkiksi energiaosakeyhtiöiden taseisiin ja toimintaan

mihin faktaan tämä arvio pohjautuu koska niin kuin aikaisemmin sanoin näitä muutoksia budjetin sisällä tehdään koko ajan

arvoisa herra puhemies

me ilmeisesti tulemme jatkossa tarvitsemaan lisää poliiseja ja niitä uusia työpaikkoja koulutetuille poliiseille

näkisin kuitenkin että samanlainen vaikeus yrityksillä on usein siinä vaiheessa kun pohditaan yrityksen siirtymistä markkinoille suomen rajojen ulkopuolelle toimimaan kansainvälisessä kilpailussa

siitä kiitos

suomalaiset yritykset eivät edelleenkään hyödynnä parhaalla mahdollisella tavalla yhteistä eurooppalaista sisämarkkinaa puhumattakaan laajemmista kansainvälisistä markkinoista

haluan kuulla ministeri vapaavuorelta ehdotuksia siitä millä tavalla saadaan myös kulttuurissa muutosta siihen että yhä pienemmätkin yritykset siirtyvät toimimaan kansainvälisillä markkinoilla

olen ollut itse hallintovaliokunnan jäsenenä sorvaamassa tästä lausuntoa ja tässä kun kuuntelin edustaja elomaan ja nyt hieman edustaja jalosenkin puheenvuoroa niin tuli kuva että joko te uskotte tosiasiallisesti siihen että suomesta tulee jonkunlaisen terveysmatkailun pääkohde tai sitten te ette ole lukeneet lausuntoja ette mietintöä ettekä lakiesitystäkään

mielestäni sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja rehula hyvin kuvasi toisaalta niitä kehittämisalueita ja toisaalta sitä hyvää kehitystä jota tällä lainsäädännöllä saadaan aikaan nimenomaan suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseksi

toivonkin että edustaja elomaa erityisesti perehtyy puoluesisarenne hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja mattilan edellisen puheenvuoron sisältöön koskien niitä kehitysehdotuksia joita hallintovaliokunta omaan lausuntoonsa tästä asiasta teki

perussuomalaisten välikysymyksessä näkyy sisäinen ristiriita

yhtäältä katsotaan euron ulkopuolelle jääneiden maiden menestyneen paremmin toisaalta kielletään ekpn rahoitus jäsenvaltioille

euron ulkopuolella olevien maiden valtionlainojen korot ovat pysyneet matalina juuri siksi että niiden keskuspankit voivat rahoittaa valtiota ja sen vuoksi markkinat luottavat niiden maksukykyyn ja antavat valtioille edullista lainaa

jos perussuomalaiset eivät hyväksy keskuspankkirahoitusta ei markkaan palaaminen ratkaise mitään

jos keskuspankki ei voi rahoittaa valtiota valtio on alituisen maksukyvytön ja tämä tilanne on olipa valuutan nimi mikä hyvänsä

perussuomalaisten välikysymys osoittaa ettei puolueessa syystä tai toisesta ymmärretä keskuspankkijärjestelmän toimintaperiaatteita

arvoisa puhemies

perussuomalaisten välikysymyksessä sanotaan että kolmanneksi jatkorahoitus voidaan hyväksyä vain suoraan imfn kautta ilman välikäsiä kuten ervvtä

kansainvälinen valuuttarahasto on se taho jolla on sekä uskottavuus että kokemus velkakriisien ratkaisemiseen todetaan tässä välikysymyksessä

mutta yksi ongelma on

imfllä ei ole tähän rahaa

siinä kerrotaan yksiselitteisesti ettei imfllä ole riittävästi likviditeettiä rahoittaa italiaa ja espanjaa jos nämä maat eivät saa ensi vuonna erääntyvien lainojensa kattamiseksi varoja rahoitusmarkkinoilta

voi täysin liioittelematta sanoa että tämän talouskriisin aikana suomea on kuunneltu ja tullaan myös jatkossa kuuntelemaan tarkemmin kuin koskaan aiemmin

suomalaisen sanaan ja tekemiseen voi luottaa taloudessa olemme tässäkin asiassa tänään euroopan parhaita

vaikka talousarvioesityksessä on jouduttu tasapainottamaan menoja on hallituksen vakaa tahto tukea yrittäjyyttä työtä ja toimeentuloa tästä talousarviokirjasta löydettävissä vaikka oppositio kovasti täällä toista yrittää todistaa

arvoisa puhemies

mittavat panostukset sosiaaliturvan nostamiseen suomalaiseen työelämään yrittämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ovat toimenpiteitä joita maa kipeästi tarvitsee

raamisopimus työmarkkinoilla ja laajan luottamuksen rakentaminen suomalaiseen työelämään ovat asioita joissa valtion toimin on jo nyt hyvin onnistuttu

ihmiset ovat julkisiin palveluihin suhteessa erityyppisessä asemassa asuinpaikastaan riippuen

tämä keskustelu mikä täällä nyt illalla käydään on oikein hyvää ja hyvää jumppausta mutta minä uskon edelleen henkilökohtaisesti siihen että meidän pitää mennä uudistus edellä ja toivon että tähän parlamentarismiin päästään myös tässä keskustelussa kuntauudistusprosessin aikana

tähän kuuluu yhteisöveron laskeminen puolella prosenttiyksiköllä valtion osallistuminen lomautuspäivärahojen rahoitukseen sekä vuorotteluvapaakorvausten heikennysten peruminen

kuitenkin salikeskustelussa oppositio on keskittynyt lähinnä vain rakentamaan lisämenoja aikana jolloin laajasti arvostellaan kreikkaa maan huonosta taloudenpidosta ja toisaalla täällä salissa ollaan itse valmiita ottamaan askeleita tuohon samaan suuntaan

siksi panostukset nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa nuorten yhteiskuntatakuuna ovat asioita joista toivoisin oppositionkin olevan ylpeä

suomalaiseen sivistykseen hallitus satsaa myös jatkossa vaikka ikäluokkien pieneneminen toisaalta näkyy myös koulutuspaikkojen perusteltuina vähennyksinä

kuntauudistuksen tarpeen arvosteleminen sinänsä arvostamaltani arvopuolue keskustalta on kerrassaan kummallista

tässä hallituksella ja nyt oppositiossa olevalla keskustalla on näkemyksissään selkeä ero vaikka hallituksen kuntalinjaukset ovatkin hengeltään keskustajohtoisten aikaisempien hallitusten tekemien paras lainsäädännön tavoitteiden mukaisia

arvoisa puhemies

tässä alkaa jotenkin jo nyt levy pyöriä koko lailla samalla uralla mutta halusin sanoa tässä että kun edustaja haapanen viittasi siihen että tutkimusta on vielä hyvin vähän näistä kuntaliitoksista niin toki meillä on tutkimusta pitkältäkin ajalta

kyllä lahden ystävyyskaupunki randers tanskassa teki kuntaliitoksen ja uuteen randersin valtuustoon valittiin enemmistö niistä niin sanotusti kauluskunnista ja ydin vanha randers jäi vähemmistöön

kuitenkin meillä on tiedossa että meillä ei ole selkeätä käsitystä ei parlamentilla eikä sen paremmin maan hallituksella millä rahoitetaan keskeiset suorituskykyhankinnat ensiksi merivoimille ja myöhemmin puolustusvoimille niin kuin edustaja kaikkonen omassa puheenvuorossaan ansiokkaasti myös toi asian esille kritiikkiä yhteen henkilöön vaan pidin välikysymys saa

sen jälkeen kun pääministeri ei tuonut sitä takia tässä yhteydessä pitää kiinnittää ensisijaisesti huomiota meidän oman huoltovarmuutemme kannalta keskeisiin toimijoihin patriaan nammoon ja niin edelleen

esityksen mukaan ansiopäivärahan sovitellun päivärahan ja työtulon enimmäismäärä korotettaisiin ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruiseksi

sen lisäksi että tätä kautta syntyy suomalaista työtä tätä kautta syntyy myös suomalaista huoltovarmuutta niille ajoille kun ja jos siihen tarvetta aikanaan syntyy

toivotaan tietenkin että ei

voitteko kertoa millä perusteella olette tässä niin sanotusti takin kääntänyt oikeaan asentoon

toistaiseksi yritystuen eri muotoja on ollut monia ja niitä on jaettu hankalasti ennustettavalla tavalla

pidän hyvänä kehityssuuntana sitä että yritystuet ja erilaiset avustukset suunnataan vahvemmin pienten ja keskisuurten yritysten kasvua tukeviin hankkeisiin

tämä on suomalaiselle yrityskentälle tärkeä tuki aikana jolloin suomalainenkin yrityskenttä uudistaa toimintaansa haasteita vastaamaan

arvoisa herra puhemies

ihan ensiksi edustaja sasin puheenvuorosta sen verran että arvostan sitä että olette tutustunut sosialidemokraattisen puolueen historiaan ja tunnette meidän merkittäviä vaikuttajiamme

mutta ehkä muutama napsaus nato kypärän remmiä löysemmälle niin vielä sisältöön voisi päästä hieman rakentavammallakin lähestymistavalla ehkä samaan lopputulokseen jota haette

suomessa tai maailmalla ei ole tapahtunut mitään sellaista joka aiheuttaisi tarvetta luopua maanpuolustuksen perusfundamenteista eli sotilaallisesta liittoutumattomuudesta yleisestä asevelvollisuudesta ja koko maan kattavasta puolustuksesta

arvoisa herra puhemies

näiden peruslähtökohtien tukemiseksi turvallisuuspoliittiseen selontekoon on lisätty elementti pohjoismaisesta yhteistyöstä jota voidaan syventää

pohjoismaat ovat luonteva ulottuvuus turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön muun muassa materiaalihankintojen yhteisten harjoitusten ja kansainvälisen kriisinhallinnan osalta

kysyisin työministeri ihalainen teiltä

meillä on työttömänä työnhakijana paljon ihmisiä joilla ei ole kykyä eikä osaamistakaan enää nykyajan työmarkkinoille mutta silti odottavat pääsyä työhön

suomi toimii yk tasolla ja kahdenvälisesti kansainvälisiä kriisejä ja konflikteja ehkäisten ja edistää näin maailman turvallisuutta myös meille suomalaisille

turvallisuutta ei nykyaikana luoda kuin keskiajalla rakentamalla muureja kaupungin ympärille

täytyy tunnustaa ja ymmärtää ettei reservin toimintakyky säily ellei kertausharjoitusvuorokausien riittävyyttä pidetä tärkeänä ja näistä päivistä pidetä huolta

koulutettu ja motivoitunut reservi on suurin tae sille että suomen ei tarvitse jatkossakaan liittoutua sotilaallisiin sotilasliittoihin

jotta turvallisuuspolitiikka saavuttaisi sille asetetut vaatimukset on turvallisuuspoliittiselta selonteolta edellytettävä uskottavuutta ennakoivuutta ja kokonaisvaltaisuutta

nyt kun on mainio mahdollisuus kysyä edustaja pekkariselta

onko keskustan linja se että yritystukia pitäisi kohdentaa nimenomaan halleihin teollisuushalleihin kun edellisten yritystukijärjestelmien kautta on suomessa vapaata lattiatilaa käytettävissä varmaan kymmeniätuhansia neliömetrejä

vaikka tämä päätöksentekojärjestys nyt menikin näin olisin pitänyt fiksumpana että puolustuspolitiikan yleisestä linjasta olisi käyty kunnollinen ja parlamentaarinen keskustelu

arvoisa puhemies

vaikka olenkin valmistelun parlamentaarisen vaiheen puuttumisesta samaa mieltä kuin myös moni opposition edustaja tässä salissa pidän kuitenkin valtaosaa opposition väitteistä poliittisten irtopisteiden keräämisenä

tästä pelaamisesta esimerkkinä mainittakoon viittaaminen viime sotiin ja suomen itsenäisyyden kovalla hinnalla hankkineisiin veteraaneihin

perussuomalaisten edustajien jatkuvat vaatimukset lisäyksistä valtion menopuolelle kertovat etteivät perussuomalaiset edustajat tunnu ymmärtävän yleistä asioiden yhteyttä toisiinsa

samaan hengenvetoon ollaan kuitenkin vaatimassa että suomen täytyy tehdä täällä aivan sama laittaa satoja miljoonia asejärjestelmien ostamiseen

luulisi tämän miellyttävän niitä perussuomalaisten äänestäjiä jotka hyötyvät esimerkiksi yhteiskunnan rahoittamista terveydenhoidosta koulutuksesta ja niin edelleen